maakaasun kilpailuaseman jyrkkä heikentäminen jäädyttää muun muassa gasumin ja turun seudun maakaasu ja energiantuotanto oyn maakaasuputken rakentamishankkeet ja pitkään valmistellut voimalaitoshankkeet katoavat hamaan horisonttiin

arvoisa puhemies

kannatan ed

anneli kiljusen tekemiä esityksiä ja kiitän erittäin hyvästä perusteellisesta ja laajasta tätä koko osa aikaeläkkeen alasajoa koskevaa ongelmakenttää käsitelleestä puheenvuorosta

tämä eläkemuoto vaikka se jääkin tuonne asetuskokoelmiin siirtyy elävässä elämässä naftaliiniin

eläkekarttuman leikkaukset ja ikärajan nosto sulkevat käytännössä tämän vaihtoehdon kymmeniltätuhansilta raskasta ja kuluttavaa työtä tekeviltä teollisuuden palvelujen työntekijöiltä

ei todellakaan ole syytä suurjuhlintaan vaikka täällä ministeriaitiossa sitä tänään riitti tuntitolkulla

kiljunen totesi

vielä arvoisa puhemies loppusaldo suomen investointipolitiikasta

tutkimuksessa osa aikaeläkkeellä olevista yli kolmannes epäili jaksavansa edes osa aikatyössä vanhuuseläkeikään

ei ole ihme että paine työkyvyttömyyseläkkeelle on noussut ja nousee vuosi vuodelta

osa aikaeläkettä ja osa aikatyötä on pidetty yhtenä keinona työurien pidentämisessä ja erityisesti eun työllisyys ja eläkestrategioissa sen merkitystä on korostettu

siinä sitä on varallisuutta jota pitäisi verottaa ja jota pitäisi sijoittaa suomeen niihin hohdokkaisiin innovaatioihin korkeakouluihin tuotekehitykseen tutkimukseen uuteen tuotantoon ja työhön joista ministeri katainen täällä päivällä niin palavasti puhui mutta todellisuus on aivan toinen

kymmeniä ja satoja uusia täällä kehitettyjä lupaavia tuotteita siirtyy ulkomaiseen omistukseen kun suo messa ja suomeen ei investoida

mutta harvemmin kerrotaan että osa aikatyö selittää meillä puolet ikääntyvien työllisyyden paranemisesta viime vuosina siis nyt ennen tämän laman aikaa

tässä on ongelman ydin

ikääntyneiden työllisyyttä osa aikaeläke on kiistatta kasvattanut

siksi nyt annettua lakiesitystä on aivan mahdoton ymmärtää erityisesti tässä vaikeassa työllisyystilanteessa ja erityisesti tätä muodikasta hallituspuolueiden retoriikkaa vasten

erityisesti tässä jää kysymään mitä osa aikaeläkkeen tilalle

ei esitetä tilalle mitään järjestelmää ikääntyneiden työssäjaksamisen työn jakamisen ja sukupolvenvaihdoksen edistämiseksi

minulla on entisestä ammatistani entisestä työstäni lukuisia myönteisiä esimerkkejä siitä miten osa aikaeläke tehtaissa avainammateissa on edesauttanut sukupolvenvaihdosta

viikko sitten olin tutulla tehtaalla jossa työstökoneella työskentelevistä ikääntyneistä ammattimiehistä kuusi oli siirtynyt osa aikaeläkkeelle ja samaan aikaan oli palkattu määräaikaisista työsuhteista nuoria koneistajia kolme tähän työtehtävään harjoittelemaan sen hyvin monimutkaisen ja korkeaa ammattitaitoa vaativan keskuksen käyttöä

tässä erittäin konkreettinen ja puhutteleva esimerkki siitä miten tällä osa aikaeläkejärjestelmällä on myös edistetty ja edistetään sukupolvenvaihdosta työelämässä

näiden argumenttien valossa on kyllä aika vaikeaa ymmärtää mihin muuhun tällä pyritään kuin eläkesäästöihin

tämä on alaston perussyy turha puhua työssä pidempään jaksamisesta työurien jatkamisesta

arvoisa herra puhemies

nyt pääasiassa pk yritysten maksamat ja eläkkeensaajille kuuluvat tasoitusvastuun työkyvyttömyysvarauksen ylijäämät halutaan kaapata eduskunnan suostumuksella tällä lakiesityksel lä vakuutusyhtiöiden toimintapääomiin niiden omaisuudeksi

samalla kuuden puolueen hallitus on tällä pysyväislailla vapauttamassa ja kannustamassa eläkeyhtiöitä ja niiden optiojohtajia riskisijoitustoiminnan jatkamiseen vakavaraisuusvaatimuksen sitä estämättä

tasoitusvarauksen ylijäämät on kerätty pääosin pieniltä yhtiöiltä mutta tiedämme työ ja eläkeyhtiöiden jakavan koko ajan toimintapääomia asiakaspalautuksina pääosin suurille yhtiöille

asiakaspalautuksia ei jäädytetty vaikka aiempien määräaikaislakien myötä vanhuuseläkerahastosta siirrettiin miljardeja yhtiöiden taseisiin sijoitustappioiden tasaamiseksi

menettely kuvaa hyvin työeläkeyhtiöiden poliittisesta päätöksenteosta piittaamatonta saneluvaltaa ja toimintaa suurten yhtiöiden ja sijoittajien hyväksi

puhemies

puhemies

tasoitusvastuun käyttäminen työeläkeyhtiöiden vakavaraisuuspääomana on vakuutusperiaatteen vastaista sekä vastoin asiakkaiden yhdenvertaisuuden vaatimusta

tasoitusvastuun määrää on pidetty keinotekoisesti kor keana muun muassa laskemalla tasoitusvastuun tarve yksilöllisen varhaiseläkkeen aikanaan synnyttämän eläkkeellesiirtymispiikin pohjalta

hän toteaa myös

vastuun määräämisessä käytetyt mallit ja tietoaineisto eivät ole luotettavia ja tietoja on tarkoitushakuisesti salattu

hän vaatii lausunnossaan tasoitusvarauksien ylijäämien palauttamista pk yrityksille ja niiden käyttämistä tulevien eläkkeensaajien työssäjaksamisen hyväksi

arvoisa herra puhemies

tilanne ei ole suinkaan millään tavalla lohdullinen tai kohentunut kuten täällä annetaan välillä ymmärtää

tässä siis ollaan ja sen takia halusin nostaa keskustelua siitä miten yritykset käyttävät ja ovat käyttäneet voittonsa mikä on suomen teollisuuden todellinen tila ja kilpailukyky todellinen kehitys mikä on sen tulevaisuus

yritysten voitoista aiempaa selvästi suurempi osuus on jaettu osinkoina omistajille ja kriiseistä huolimatta osinkojen jako on ollut avokätistä

yritykset ovat käyttäneet varojaan erityisesti suomessa syntyneitä voittoja liiketoiminnan laajentamiseen ulkomailla

mitä enemmän yritykset ovat käyttäneet varojaan ulkomaisiin yritysostoihin sitä vähäisempiä ovat niiden investoinnit olleet täällä suomessa kotimaassa

tämä kuvastaa kyllä ihan vastaansanomattomasti sitä että suomalaisia yrityksiä on tyhjennetty ja voitot on viety investoitu ulkomaille

täällä aivan oikein ministeri pekkarinen toi huolen siitä että meillä syntyy innovaatioita meillä syntyy tuotteita joilla olisi menestymisen mahdollisuuksia kasvunäkymiä mutta ei ole niitä tahoja jotka investoisivat suomessa riittävän ponnekkaasti tähän tuotantoon

tästä johtuu että meillä teollisuudessa työpaikkakato on varsin kiivas ja näköalat minun mielestäni kohtuullisen heikot

valitettavan vähän täällä on keskustelussa käyty läpi kysymyksiä ydinturvallisuudesta

nämä ovat faktoja ja näiden pitäisi herättää huolta sekä ministereissä että edustaja

siinä hän perustelee voimaantulon viivästymistä sidonnaisuudella kansainvälisen sopimuksen ratifiointiprosessiin

nyt ministeri pekkarinen on ilmoittanut että työ ja elinkeinoministeriö ryhtyy valmistelemaan lakia joka asettaisi rajoittamattoman vastuun ydinvahingosta ydinvoimayhtiölle

tässä on ollut viisi vuotta aikaa saattaa ydinvastuulaki voimaan ja tehdä vielä tarpeellisia korjauksia mutta näin ei ole tapahtunut

ei ole haluttu asettaa ydinvoimalle sen hintaan ja kilpailuasemaan oleellisesti vaikuttavia turvallisuus ja riskivastuun vaatimuksia

tennilä joka silloin äänesti näitä heikennyksiä vastaan on jaksanut aivan oikein muistuttaa

nyt kun uudet luvat ovat täällä kriittisessä tarkastelussa lupaa ministeri ryhtyä jälleen toimiin rajoittamattoman vastuun periaatteen toteuttamiseksi

ministeri pekkarinen tuntee kyllä varsin hyvin ydinvoimayhtiöiden taseet joista ed

nämä yhtiöt kuten teollisuuden voima eivät todellakaan kykene vastaamaan mistään todellisessa ydinvahinkotilanteessa

meillä on siis sellaisia ammatteja joissa tämä ongelma on aivan akuutti ja nyt näitä varhaiseläkejärjestelmiä kun ajetaan alas häädetään kuin karjaa tätä väkeä

rajoittamattoman vastuun periaate on pannut siellä sijoittajat ajattelemaan eikä uusia ydinlaitoksia ole rakenteilla

on maailman suurin yksityisessä omistuksessa oleva energiayhtiö ja toiseksi suurin eurooppalainen ydinvoimayhtiö on kiinnostunut rakentamaan ydinvoimaa suomeen

suomessa ydinvoimayhtiö on vahinkovastuusta vapaa

on on nyt pääsemässä toisella yrittämällään suomen ydinsähkön tuottajaksi ja viejäksi nyt fennovoiman ilmiasussa ja pääomistajana

suurella energiamonopoliyhtiöllä on ollut tarve osoittaa sijoittajilleen että ydinvoima vetää sitä rakennetaan jopa pohjois eurooppaan ja että e

rahan valta tässä näyttää jylläävän siksi en ihmettele että suomen johtava energiaviranomainen on vaihtanut rooliaan ja ikään kuin tullut ydinlupahakemus kainalossaan valmistelemaan päätösesitystä ja hoitamaan tehtävää ministeriön osastopäällikkönä

puhemies

elinkeinoelämä haluaa kasvavaa siivua itselleen ja strategisen huippuosaamisen keskittymille

hallitus on hätäpäissään oikonut sangen reippaasti ydinvoimaperiaatelupaehtoja ja laillisuus ja esteellisyysvaatimuksia

mutta mitäpä tämä hallitus ei tekisi suuren rahan toiveiden täyttämiseksi

järkyttävä tappolista

hallitusohjelmassa kaikki mukana olevat puolueet sitoutuvat tukemaan eussa päätettäviä ratkaisuja todennäköisesti jo pian edessä olevia uusia ja uusia tukipaketteja ja eun pysyvää vakausmekanismia ja muutettua euroopan rahoitusvakausvälinettä

kaikkea tätä me vasemmistossa olemme johdonmukaisimmin vastustaneet enkä näe ensimmäistäkään syytä miksi muuttaisin kantani

eurooppa neuvosto arvioi että yhteisymmärrys eussa on saavutettu ja laajan toimenpidepaketin täytäntöönpano on saatu lähes päätökseen

totta kai meillä ovat edessä kansainvälisten sopimusten hyväksymismenettely ja mahdolliset eun perussopimuksen muutokset jotka liittyvät niiden käsittelyyn ja hyväksyntään täällä

tämä tarkoittaa käytännössä sitä että tavalliset ihmiset laitetaan maksamaan pankkipelureiden laskut kriisimaiden kansallisvarallisuuden laajaa yksityistämistä suurpankkien tukemista ja eu komission valtaa kontrolloida jäsenmaiden talous ja budjettipolitiikkaa

tämän ohessa toteutetaan verokoordinaation nimellä kulkevaa hanketta jonka suunta on hallitusohjelmankin sanoin selvä

pääministeri kataisen hallituksen ohjelman peruslinja on eurooppa neuvoston maakohtaisten suositusten ja euro plus sopimuksen sitoumusten mukainen

molemmissa konkretisoituu sisäisen devalvaation politiikka alhaiset palkankorotukset yksikkötyökustannusten tiukka seuranta eläketurvan leikkaukset

tuoreessa maakohtaisessa arviossa suomelle suositellaan työttömyysputkesta luopumista osa aikaeläkkeen lakkauttamista eläkeiän sitomista elinaikaodotteeseen ja niin edelleen

edelleen julkisen sektorin palvelujen ja työpaikkojen karsinta ja yksityistäminen sekä korkea työttömyys ovat tätä sisäisen devalvaation politiikkaa

tätä kaikkea vastaan euroopan ay liikkeen yhteisjärjestö eay kansalliset keskusjärjestöt ja liitot sekä monet kansalaisjärjestöt kampanjoivat ja lakkoilevat

eurooppalainen vasemmisto ei sitoudu eu eliitin politiikkaan vaan solidaarisuuteen työtä tekevien etujen puolustamiseen

edustaja östman ei ole täällä paikalla mutta hän luki kuin raamattua ja nosti esille tämän kysymyksen suomen vaatimista vakuuksista

monet asiantuntijat ja myös monet viralliset paperit täällä eduskunnassa ja suuressa valiokunnassa kertovat että imf ei niihin usko

hallitusohjelmassa on itse asiassa koko tämä yhteisymmärrys euroalueen kriisin hoitamisesta laskettu tämän varaan

mutta täytyy sanoa että minusta nämä silloin lupia on täynnä ja ne ovat poliittisia virtuaalivakuuksia ja niitä on käytetty hallituspohjan kokoamiseen ja tämän ohjelman kirjoittamiseen

lähetekeskustelua varten esitellään päiväystyksen kahdeskymmenesneljäsosia voimien johto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaa keskustelua käyty asia arvoisa herra puhemies

lähetekeskustelua varten ystävänpäivän kahdeskymmenesviides ja voimien olin jo poistumassa mutta herra puhemies pani uuden vaihteen päälle ja istunto alkoi yllättävästi etenemään

itse olen asbestiongelmien kanssa joutunut kamppailemaan edellisessä työssäni ammattiyhdistystoimitsijana laivanrakennuksen alalla ja metalliteollisuudessa mutta myöskin paljon olen tehnyt yhteistyötä rakennusalan rakentajien kanssa ja heillähän nämä ongelmat jatkuvat edelleenkin korjausrakentamisen työmailla

niissähän määritellään suojausvaatimukset ja teknisten välineiden ja työskentelymenetelmien käyttöä koskevat asiat

silloin tietysti rikkomuksia oli varsin runsaasti

jouduttiin hyvin usein keskeyttämään urakat koska asbestipurut tupattiin tekemään yöaikaan jolloin kaikkia säännöksiä räikeästi rikottiin

siinä toiminnassa olin myöskin yhdessä ammattiliittojen kanssa aktiivisesti mukana tekemässä työtä juuri tämänsisältöisen lain aikaansaamiseksi

tässä laissa on minusta tärkeää se että paitsi että nämä säännökset on nostettu lain tasolle jolloin valvonta on tehokkaampaa valvonnan seuraamukset voivat olla painavampia ja vaikuttavampia

myös asbestityötä tekevien pätevyyskysymykset ja asbestipurkutyölupien uusi sääntely ovat tässä tärkeät

asbestipurkuun on myönnetty ikään kuin elinikäisiä lupia todellisesta ammattitaidosta ja pätevyydestä riippumatta

edelleen minusta on erittäin tärkeää se että nimenomaan asbestipurkutyöntekijöiden kannalta on myös hyödyllistä että työhön pätevistä asbestityöntekijöistä pidetään rekisteriä

se rekisteri on tietenkin vapaaehtoinen ja siihen rekisteröidytään jokaisen työntekijän yksilöllisellä suostumuksella

asbestille altistuvat tietenkin tällä hetkellä kaikissa remontoitavissa rakennuksissa työskentelevät

uudenkin tutkimustiedon mukaan pienetkin määrät asbestipölyä aiheuttavat altistuman ja keuhkopussin muutoksia sekä riskin sairastua asbestoosiin ja syöpään

kiitän tämän lain valmistelijoita ja ennen kaikkea mukana olleita työmarkkinajärjestöjä ja

keskustelu on päättynyt asia lähetetään kenttämiehiä ja saadut valiokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään kaiversi naisia

tiedämme kyllä että kolmikanta tuottaa nopeastikin ratkaisuja mutta yleensä silloin kun on kysymys hyväosaisten asemasta

on tietenkin oikein että nyt säädetään ja mahdollistetaan kassoille ennakkomaksu kahdelta kuukaudelta mutta tärkeätä olisi ollut että kassan jäsenille olisi saatu oikeus vaatia ennakkomaksua

arvoisa herra puhemies

hallituksen turvallisuusselontekoa hallitsevat eulle joulukuussa hyväksytyn turvallisuusstrategian ja unionin perustuslakiesityksen linjaukset joihin myös suomen hallitus on sitoutunut

itse asiassa selonteko on turvallisuuspoliittisen selonteon päivittämistä noiden asiakirjojen pohjalta

jos joku on ihmetellyt selonteon voimakasta ja kritiikitöntä nato henkeä syy siihen löytyy myös tästä salista ja viime kesäkuussa eduskunnan äänestäen hyväksymästä lissabonin sopimuksesta

kuka sen hyväksyi nieli samalla kaiken sen mitä sopimuksessa eun militarisoimisesta ja tiivistyvästä nato yhteydestä sanotaan

outoa tässä menettelyssä on se että selontekoon on kirjattu kaikki eun perustuslain velvoitteet vaikka perustuslaki ei ole edes tullut voimaan

huikeat miljardien summat uhrataan aseisiin vaikka kansalaisten hätään ja epävarmuuteen tarvittaisiin aivan toisenlaisia lääkkeitä toimeentuloturvaa työttömyyden keskelle köyhyyden torjumista rahaa kuntien palveluihin ja ympäristötuhon torjuntaan

vaikka selonteossa todetaan että suomeen ei kohdistu laajamittaista sodan uhkaa turvautuu hallitus tästä huolimatta kylmän sodan uhkakuviin

selonteon mukaan keskeinen uhkakuva on strategisella iskulla alkava hyökkäys suomen alueiden valtaamiseksi

vaikka sotilaallisen uhan puuttuminen on pakko tunnustaa tarvitaan synkkiä uhkia muokkaamaan yleistä mielipidettä hyväksymään suomen nopeatahtinen militarisointi ja ennätykselliset asehankinnat

rahaa luvataan hornetien varustamiseen täsmäasejärjestelmillä rahaa luvataan raskaisiin kuljetuskoneisiin joita ei tarvita suomen alueen puolustamisessa vaan eun ja naton johtamissa operaatioissa kaukana rajojemme ulkopuolella

arvoisa herra puhemies